erittäin tärkeää on hallituksen esitys nuorten yhteiskuntatakuusta

itse tulen kaupungista jossa on suurten kaupunkien suomen korkein nuorisotyöttömyys

vaikka oulussa on suomen nuorin ja koulutetuin väestö ja nuoriso ja akateemista työttömyyttä voidaan pitää positiivisena ongelmana se ei ole sitä niiden nuorten kohdalla joille työttömyys on omakohtainen asia

oulun seudulla nuorten ikäluokat pienenevät seuraavan kymmenen vuoden aikana kaikkein vähiten suomessa

oulun vaikeaan nuorisotyöttömyyteen varmaan löydämme ratkaisun yhdessä ministereitten gustafsson ja ihalainen kanssa kunhan päädymme yhteiseen pöytään yhteiselle asialle

arvoisa puhemies

pääministeri kataisen hallitus on päättänyt toteuttaa kolme merkittävää rakenteellista ja toiminnallista uudistusta

kuntauudistus ammattikorkeakoulu uudistus ja puolustusvoimain uudistus

jokainen uudistus tuo toteutuessaan toiminnallisia säästöjä ja parantaa laatua ei välittömästi ei samana vuonna mutta pitemmällä aikavälillä

oulussa on meneillään väestöltään suomen suurin kuntaliitos viiden kunnan rakentaessa uutta oulua ja jo nyt voidaan sanoa että se on tuonut alueelle aivan uutta dynamiikkaa

ammattikorkeakoulu uudistus on jatkoa viime hallituksen opetusministereitten sarkomaa ja virkkunen toteuttamalle yliopistouudistukselle ja on myös välttämätön toteuttaa

puolustusvoimien laajassa uudistuksessa tavoitteena on suomen puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen

lähtökohtana on sopeutuminen pienempiin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin kuitenkin ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen ennaltaehkäisyä

on hyvä että uudistustoimet aloitetaan välittömästi sillä kustannus säästöjä voidaan saada aikaan vain rakenteellisilla muutoksilla

kaiken kaikkiaan pääministeri jyrki kataisen hallituksen ensi vuoden budjettiesitys osoittaa että hallitus kantaa vastuuta suomesta ja suomalaisista

hallitus on osoittanut tämänkin päivän ratkaisujen perusteella toimintakykynsä ja sitkeytensä katsoa tulevaisuuteen vaativassakin tilanteessa

arvoisa herra puhemies

edustaja jaskari käynnisti tuossa keskustelua robotismin tulevaisuudesta ja omalta osaltani näen hyvin pitkälle samalla lailla että siinä voi olla meille jonkinasteinen uusi teollinen vallankumous tulossa

tällä hetkellähän tosiasiallisesti kyllä robotismia käytetään ja robotteja käytetään hyvinkin vaativissa tehtävissä muun muassa kaikissa suomen yliopistollisissa sairaaloissa leikkauksia tehdään roboteilla

myös työ ja elinkeinojaosto halusi omalta osaltaan olla tukemassa tätä ajatusta ja pienillä resurssien lisäyksillä viestitti siitä ministeriölle että tämä on se asia johon tulisi jatkossa paneutua

on hienoa että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan ensimmäisillä sivuilla että työnteon ja yrittämisen on oltava aina kannattavaa

on siksi tärkeää että rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyy linjauksia jotka sisältävät työn kannustavuutta ja joilla poistetaan kannustinloukkuja

on myös merkittävää että jo ensi vuoden alusta voimaan tulevalla lainsäädännöllä kannustetaan työnhakijoita vastaanottamaan myös lyhytkestoista ja osa aikaista työtä

sen lisäksi että suomesta puuttuu yrittäjyyttä ja yrityksiä myöskään olemassa olevat yritykset eivät lisää työpaikkoja

tähän saakka veturina toimineet ict ala sekä puunjalostusteollisuus ovat voimakkaasti saneeranneet toimintojaan ja samalla myös vähentäneet työpaikkoja

on todennäköistä että vaikka euroopan talous alkaisikin pikkuhiljaa toipua niin kuin heikot signaalit tällä hetkellä viestittävät niin suomen talous lähtee nousuun vasta aika pitkällä viiveellä

tämän vuoksi meidän on parannettava entisestään kilpailukykyämme ja haettava uusia tuotteita uusia palveluja joilla on kysyntää tämän päivän markkinoilla ja tulevaisuudessa

kilpailukyvyn parantaminen edellyttää ennen muuta uusia innovaatioita ja uusia hyviä vientituotteita ja niiden kaupallistamista sekä tehokasta markkinointia ja kaupantekoa

erittäin tärkeää on huolehtia pitkäjänteisesti osaamisestamme ja riittävästä panostuksesta tutkimukseen innovaatiotoimintaan ja kehittämiseen

yrityspalvelujen toimivuus toimivat rahoitusvälineet team finland toimintamalli ja niin edelleen tulee hyödyntää täysimääräisesti

valtiovarainvaliokunta lisäsikin panoksia nimenomaan team finland toiminnan kehittämiseen silläkin ajatuksella että kun ulkoministeriön puolella lähetystöjä joudutaan supistamaan ja mahdollisesti jopa karsimaan niin yhteistyö team finlandin puitteissa toimisi paremmin

viimeisimmät tiedot uusien yritysten perustamisista ovat huolestuttavia sillä uusien yritysten perustaminen on kääntynyt laskuun

kansainvälistymisessä ja viennissä ei aina tarvitse mennä merta edemmäs kalaan vaan on katsottava ihan lähelle oman valtakunnan rajan taakse venäjälle pohjoismaihin ja erityisesti pohjoiseen arktiselle alueelle missä on voimakkaasti kasvavat markkinat

kun arktisen alueen hyödyntäminen kasvaa tarvitaan myös pohjoisen alueen liikennejärjestelyjen kehittämistä

minäkin haluan tässä ihan lopuksi puuttua tähän mikroyrittäjien sosiaaliturvaan ja tavallaan olla tyytyväinen ja kiittääkin niitä puheenvuoron käyttäjiä eri puolilla salia jotka ovat tänä päivänä ilmaisseet tahtonsa saattaa näiden pienyrittäjien sosiaaliturvaa paremmalle tolalle

meillähän on ollut ongelmana se että eduskunta on tavallaan ulkoistanut kolmikannalle yrittäjien toiminnat lähes kaikki mukaan lukien sosiaaliturvan

siellä pöydissä ei ole istunut pienyrittäjiä eikä edes sellaisia yrittäjiä joilla on muutama työntekijä vaan sieltä tulevat lakiesitykset ja sopimukset ovat tavallaan tulleet annettuina ja sitä kautta niihin eivät ole voineet paljon vaikuttaa ne jotka ovat niiden kohteeksi joutuneet

näin ollen eduskunnassahan toimii tämmöinen pienyrittäjien sosiaaliturvaryhmä ja sitä kautta on nostettu esille niitä epäkohtia

toivoisin että jos niitä saadaan ja kun niitä saadaan lakiesitystä tässä ole mietitty nero savo lakiesitystasolle niin sitten eduskunnassa voidaan yksimielisesti viedä niitä eteenpäin

valtion omistajapolitiikalla ja omistajaohjauksella on suuri merkitys paitsi valtiontaloudelle myös lukuisille yksityisen sektorin yrityksille ja kokonaisille toimialoille

kaikessa valtion politiikassa pitäisi aina ottaa huomioon kokonaisvaikutukset niin valtion omassa kuin yksityisen sektorin ja koko kansakunnan toiminnassa

tällä hetkellä suomessa tuhlataan ja menetetään kymmeniä ellei satoja miljoonia euroja sen vuoksi että kokonaisvaikutusta ei tiedosteta eikä haluta ottaa huomioon muuta kuin oman yksikön edun nimissä

mielestäni kokonaisvaikutuksen huomioiminen tulisi hallituksen ohjeistaa ensinnäkin omassa keskuudessaan ja samalla kaikille toimijoille kaikilla toiminnan tasoilla

tämä vaatimus koskee kaikkia toimijoita yhtiö tai toimintamuodosta huolimatta mutta erityisesti se koskee niitä yhtiöitä ja liikelaitoksia ja virastoja joilla on erityistehtävä yhteiskunnan toimivuuden ja menestyksen kannalta

nykyinen toimintamalli on seurausta yksilökeskeisyydestä joka ei ole jäänyt ainoastaan ihmisten omiin asioihin vaan yhteiskunnan tasolla toimitaan myös omissa kapeissa siiloissa kokonaisuuksista välittämättä

yksikön tulosvastuu tulosvaatimukset ja toiminnan tehokkuus ovat tehneet monesti aputoiminnoista pääasian ja laajempi tietämys olemassaolon tarkoituksesta on unohtunut

omistajaohjaus on jäänyt ohueksi

kokonaisnäkemyksen puutteesta on osoituksena myös pitkään valmistelussa ollut ja tällä viikolla julkistettava väliraportti lentoliikennestrategiasta

finavia ja finnair toteuttavat jo täyttä höyryä omia strategioitaan investoiden voimakkaasti yhden kortin varaan

matkailualan kehittyminen edellyttää ennen kaikkea matkakohteen saavuttamista siten että suomen matkailukohteisiin pääsee yhtä vaivattomasti ja mielellään yhtä edullisesti kuin amerikan mantereelle tai hiihtolomalle japaniin sinivalkoisin siivin

tämä on hyvä esimerkki siitä miten olennaista on että elinkeinotoiminnassa jokainen lenkki toimii palvellakseen kokonaisuutta

omistajaohjaus on nimenomaan sitä että huolehditaan kokonaisuuksista ja omistajan pitää pystyä kertomaan sille pienimmällekin ketjun lenkille kuinka tärkeää on hoitaa kokonaisuutta oman tulosvastuun ohella

mielestäni kokonaisuudesta huolehtiminen ja omistajaohjaus on paljon tärkeämpää kuin vaatimus yksittäisen toimijan tuloksenteosta omassa lokerossaan

arvoisa puheenjohtaja

tässä tämän pääluokan loppupuolella alkaa keskustelu mennä mielestäni ihan sinne ytimeen elinkeinopuoleen ja työpaikkojen luomiseen

ensinnäkin innovaatiovuoto jota ei tiedosteta mutta jota on ollut jo useamman vuoden ajan sitä on ollut pitkään ja niin kuin edustaja pekkarinen sanoi ihan kaikilla toreilla ei ymmärretä mistä on kysymys

minusta siinä on lainsäädännön ruokkimaa houkutusta verolainsäädännön myyntivoiton osalta ja muittenkin verotuksen osalta ja ennen kaikkea rahoituksen osalta

meidän rahoitushan on pitkälle perustunut siihen ja hokema on ollut että meillä on velkavetoiset yritykset vekselivetoiset silloin aikoinaan ja sen jälkeen on pankkirahoitus ollut voimassa

nyt on selvä murros menossa että pankit eivät enää ole yritysten kassavirtojen pyörittäjiä vaan ne tulevat muualta

pankkien omia toimintaedellytyksiä on koko ajan kiristetty ja uskoisin että vielä muutaman vuoden suomalaisten pankkien toimintaedellytyksiä niin reittaajien kuin muittenkin osalta tullaan vaikeuttamaan

sen vuoksi meille on tärkeää että meille kehittyisi rahastomalli ja itse kannatan lämpimästi ja oulussa on aloitettu jo epäsymmetrisen rahaston rahojen jako sanotaan näin päin

meillä on ensimmäiset päätökset tehty ja toivotaan että se laajenee ja onnistuu

siellä on ne vanhat alueelliset rahastot joista tuskin puoletkaan onnistuivat niin kuin toivottiin vaan siellä on tukku nippu pöydällä anomuksia joita sitten pyöritellään eikä niistä oikein päästä mihinkään

sillä ei ole ison volyymin merkitystä ollut tähän mennessä ja ennen kuin saadaan ison volyymin merkitys niin niitä satojen miljoonien tai miljardien rahastoja ei pystytä yksinkertaisesti käyttämään vaan tässä olisi vielä vähän opettelemista ja niin kuin edustaja jaskari sanoi myös kulttuurinmuutosta

käsittelyssä olevaan valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluu varsin laajasti monenlaisia tehtäviä

siihen kuuluu laajasti hallinnon kehittäminen talouspolitiikka verotus palvelurakenteen kehittäminen valtion alue ja paikallishallinto ja kuntien tukeminen hallinnonalan pääkohtia mainitakseni

hankehan on kyllä merkittävä joten siihen käytetty aika puolustaa paikkaansa vaikka siitä on kyllä keskusteltu viimeisen puolentoista vuoden aikana tässä salissa lähes joka viikko

kuuntelin ensin työhuoneessa ja sitten täällä salissa mielenkiinnolla näitä eri malleja eri lähestymiskulmia tähän hankkeeseen

mielenkiinnolla sen vuoksi että olen saanut olla mukana kaupunginhallituksen puheenjohtajana kun uutta oulua rakennettiin kaksi vuotta sitten

siellä on monia monia yksityiskohtia jotka kannattaa tehdä toisin ei kaikkien kannata hakata samassa asiassa päätä seinään

aivan oikein tätä ilmiötä on yritetty kääntää toiseen suuntaan hallituspohjasta riippumatta

on ollut erinäköisiä alueellistamisohjelmia jotka enempi tai vähempi ovat kangerrelleet ja ainakin siinä alkuvaiheessa tuottaneet monenlaisia ongelmia niin kuopion kuin rovaniemenkin seudulla

mutta toisaalta täytyy kyllä kiittää ja nostaa edustaja autolle hattua siinä että tässä salissa tosi harvoin tätä näkökulmaa nostetaan esille oli kyseessä sitten kokoomuksen perussuomalaisten tai keskustan edustaja

enimmäkseen me pohdimme täällä miten kallista on asuminen pääkaupunkiseudulla miten kallista on kulkeminen jnp

arvoisa puhemies

tulli on iso veron kerääjä mutta myös erittäin tärkeä viranomainen suomen ja sitä kautta myös eun ulkorajoilla

valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostossa pohdimme rajan viranomaisten keskinäistä suhdetta keskinäistä toimintatapaa ja valtuuksia ja olimme vähän huolissamme tullin toiminnasta

kasvavan rajaliikenteen vaikutuksesta rajavartiolaitoksen resurssitarpeisiin on tarkoitus tehdä uusi tarkastelu ensi kevään kehysneuvotteluun

olen ihan samaa mieltä edustaja rundgrenin kanssa siinä että me emme ole hyödyntäneet tietoverkkoja siinä mittakaavassa kuin tämmöisen korkean teknologian maan olisi tullut hyödyntää

ehkä kela on hoitanut parhaiten asioita ympäri suomea päätöksiä tehdään

kyllä verottaja on ollut myös asialla mutta tietenkään tällä hetkellä en tunne niin tarkkaan onko verottaja vetänyt verkkojaan pois

mutta tämä olisi oikea tapa siirtää työtä ei siirtää ihmisiä vaan siirtää työtä sinne missä on jo valmiiksi sanotaanko vajaakapasiteettia osaavilla ihmisillä

maailman huippua olevaa osaamista on jäämässä nyt tyhjäkäynnille

verkkoja on olemassa voitaisiin siirtää ihan hyvin täältä kalliiden asuntojen ja kalliin kulkemisen seudulta sinne puolta halvempiin olosuhteisiin

tällöin on oleellista että joustavuus ja toimintatavat toteutetaan kussakin maassa suomen tarpeista lähtien mutta myös kohdennetaan olosuhteet huomioon ottaen

suomen ulkomailla olevan edustustoverkoston ylläpito vie noin puolet ministeriön vuotuisista toimintamenoista

ei siis ole ihme että edustustojen kiinteistömenot näyttävät olevan merkittävä tekijä päätettäessä suomen edustautumisesta jossakin valtiossa

suomen läsnäolon ja sen muotojen eri valtioissa pitää perustua strategisiin valintoihin ei siihen missä on edulliset kiinteistökulut eikä valtion lyhyen aikavälin säästötalkoisiin

tämä ei tarkoita sitä etteikö myös ulkoasiainministeriön pidä sopeutua valtion taloustilanteeseen ja jatkuvaan toimintansa kehittämiseen myös taloudellisessa mielessä

valtioneuvoston periaatepäätös siirtyä verkostomaiseen niin sanottuun team finland toimintamalliin siellä missä se varsinkin taloudellisesti ulkosuhteitten intressien osalta on erittäin kannatettavaa on nykyaikainen joustava verkostomainen toimintamalli

ulkoasiainhallinnon alalla on näiden lisäksi syytä etsiä myös muita uusia ja jo käytössä koeteltuja keinoja mahdollisimman tuloksellisen toiminnan löytämiseksi optimaalisin kustannuksin ja nykyaikaisin välinein

tämän iba momentilla olevan rahoituksen tarkoituksena on tehostaa pohjoisilla alueilla tehtävää yhteistyötä ja edesauttaa suomen aktiivista osallistumista arktisten alueitten yhteistyöhankkeisiin

uudelle iba momentille varattu raha on kovin pieni suhteessa niihin valtaviin mahdollisuuksiin mitä pohjoisessa arktisella alueella on olemassa

lokakuuta tänä vuonna suomen arktiset linjaukset joiden pohje

eivät suomen arktiseen provide pohjalta tullaan tukemaan suomen arktisen profiilin uusia hankekokonaisuuksia

näin ollen meille jos kenellekään on luontevaa vahvistaa yhteistyötämme arktisessa politiikassa

meillä on monia vahvuustekijöitä

suomen kannattaa panostaa vahvasti pohjoisten alueitten tutkimukseen ja innovaatioihin

ensi vuonna suomella on mahdollisuus panostaa myös barentsin euroarktisen neuvoston kehittämiseen kun järjestössä puheenjohtajuus siirtyy norjalta suomelle

arvoisa herra puhemies

uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti jossa puolustuskyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan kohdentaa riittävät resurssit

valtion hankala rahatilanne on nyt päällekkäin uudistuksen kanssa mikä ei ainakaan helpota uudistuksen läpivientiä

ensi vuoden talousarviossa puolustusministeriön pääluokkaan sisältyy merkittäviä hallitusohjelmaan sisältyviä menosäästöjä

oma henkilökohtainen näkemykseni on että edellä olevat luvut ovat minimilukuja jotta uudistuksesta saatava hyöty voidaan täysimittaisesti hyödyntää

lisärahoituksen osoittamatta jättäminen tarkoittaa että puolustuksen perusratkaisut joudutaan väistämättä arvioimaan uudelleen

ovatko uudet perusratkaisut sitten asevelvollisuudesta luopuminen osasta suomen puolustuksesta luopuminen täysjäsenyys natossa ammattiarmeija vai mikä niistä mikä se sitten onkaan niin näitä vaihtoehtoja joudutaan arvioimaan ellei sitoumusta uusittujen puolustusvoimien riittävästä resursoinnista löydy

nyt jo voidaan sanoa että puolustusvoimauudistuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan mutta materiaali investointien tasoa on nostettava

puolustushallinnon on pyrittävä palauttamaan puolustusbudjetin tasapaino jossa kolmannes määrärahoista menee materiaaliseen valmiuteen kolmannes henkilöstömenoihin ja kolmannes muihin toimintamenoihin

puolustusvoimain sodan ajan joukkojen suorituskyvyn rakentamisessa korostuvat asevelvollisten osaaminen ja riittävä materiaalinen suorituskyky

viitaten edellä toteamaani toiminnan rahoitustasoon ja tuleviin isoihin hankintoihin pidän erittäin myönteisenä sitä että eduskunnan tahdon mukaisesti hallitus käynnisti laaja alaisen ja syvällisen selvityksen puolustuksen pitkän aikavälin haasteista ja niihin vastaamisesta nimeämällä tätä varten parlamentaarisen selvitysryhmän